valiokunta muistuttaa että kaupallisessa ajossa liikennetraktorin käyttöä koskevat jo nyt yhtäläiset säännöt muiden tavarankuljetusten kanssa

esityksessä ehdotetaan lisäksi taksamittaria ja taksivalaisinta koskevaa voimassa olevaa sääntelyä täydentävästi että muissa autoissa kuin takseissa ei saa käyttää taksamittaria eikä taksivalaisinta harhaanjohtavasti muistuttavia tunnuksia

valiokunta pitää ehdotusta saamansa selvityksen perusteella perusteltuna mutta ehdottaa samalla kyseisen säännöksen selkiyttämistä ja sanamuodon täsmentämistä

liikennetraktorissa on myös käytettävä polttoainemaksussa annetun lain mukaista verollista polttoainetta tai maksettava niin sanottua päiväkohtaista veroa silloin kun se ei ole maa tai metsätalousajoissa

taksimittarin pakollisuudesta takseissa ja siitä että taksimittaria ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon säädetään nykyisellään ajoneuvolaissa

valiokunta pitää tärkeänä että liikennetraktorien kaupallisessa käytössä kilpailutilanteessa muun kaluston käyttäjien kanssa edellä mainittuja velvoitteita myös käytännössä noudatetaan ja valiokunta kiinnittää huomiota kuten useasti aiemminkin säännösten riittävään valvontaan

valiokunta on pohtinut myös taksamittaria ja taksivalaisinta koskevien säännösten suhdetta museoajoneuvoja koskevaan sääntelyyn ja on pitänyt saamiensa selvitysten perusteella selvänä että museoautoiksi rekisteröidyissä henkilöautoissa saa käyttää voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisesti kyseisen aikakauden mukaisia ja rekisteröitävään autoon kuuluvia välineitä kuten esimerkiksi sen ajan taksivalaisinta

valiokunta hyväksyy muutosehdotuksen taustalla olevat tavoitteet tuoda kuljettajakoulutuksen perusvaihe ja syventävä vaihe lähemmäksi toisiaan jotta koulutus miellettäisiin yhtenäiseksi oppimistapahtumaksi

ehdotus vaikuttaa sellaisten yrittäjien asemaan jotka harjoittavat tällä hetkellä ammattimaista henkilöiden kuljettamista kuorma ja pakettiautoilla

ehdotettu vuoden aikajakso vaan on kuitenkin nuoren ihmisen elämässä lyhyt ottaen huomioon ihmisten elämäntilanteiden muutokset joissa saattaa muuttua hyvinkin nopeasti ennakoimattomassa tahdissa opintojen aloittaminen varusmiespalvelus uusi työpaikka tai opintoihin liittyvä harjoittelu ulkomailla

ehdotetun kiellon voimaantulon jälkeen nämä yrittäjät eivät enää voi käyttää ajoneuvojaan henkilöiden ammattimaiseen kuljettamiseen nykyisellä tavalla

esityksen perustelujen ja valiokunnan saaman selvityksen perusteella näyttää kuitenkin siltä että kyseisten yrittäjien on täytynyt olla tietoisia jo toiminnan harjoittamisen alusta lähtien siitä että on mahdollista ja jopa todennäköistä että lakia tullaan muuttamaan siten että toiminta ei ole enää mahdollista sen nykyisessä muodossa

esityksestä myös pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausunto jolla ei ollut tähän asiaan sanottavaa eikä muutettavaa

opetusluvan myöntämiseen ehdotetaan luopumista opetuslupien myöntämisen tarveharkinnasta ja perhejäsenyysehdosta

luvat myönnettäisiin lupaedellytysten täyttyessä

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä esitetyillä perusteilla ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä mietinnössä ehdotetuin muutoksin

valiokunta ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena opetuslupaopetuksen myöntämisperusteiden avaamista siten että opetuslupaopetuksessa voisi käytännössä muodostua jopa niin sanottua harmaata taloutta

valiokunta ehdottaa tästä syystä että opetusluvan enimmäismäärä rajataan kahteen samanaikaisesti voimassa olevaan opetuslupaan

tästä kahden luvan kiintiöstä rajattaisiin kuitenkin pois myönnetyn luvan voimassaolon jatkamiseksi myönnettävä uusi lupa joka olisi yleensäkin mahdollista myöntää vain erityisen painavasta syystä kuten esimerkiksi sellaisen vakavan sairauden vuoksi joka on estänyt opetuksen läpiviemisen

siinä lyhyesti sanottuna on se perusta että katsotaan että on ollut hyvä se nykyinen käytäntö jossa on yhteistyössä autoliiton ja viranomaisten kanssa tämä kansainvälinen ajokortti hoidettu

saadun selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa pykälän muuttamista siten että poliisi voi hallituksen esityksen tarkoituksen mukaisesti vastata tehtävästä mutta se voi myös edelleen hoitaa tehtävää yhdessä autoliiton kanssa

ajopiirturin manipulointi

kun tässä ihminen on kekseliäs niin valiokunta pitää erittäin moitittavana raskaassa tieliikenteessä poliisin havaitsemaa ajopiirturin manipulointia siten että piirturi tuottaa virheellistä tietoa kuljettajan ajo ja lepoajoista ja vaikeuttaa myös tutkintaa onnettomuustilanteessa

laitetta voidaan häiritä käsittelemällä tai vaikuttamalla jollain apuvälineellä kuten magneetilla laitteen toimintaan siten että se tuottaa virheellistä tietoa kuljettajan ajo ja lepoajoista

valiokunta haluaa selkeyttää tätä arviointia ja ehdottaa tätä koskevaa erityistä lisäystä asianomaiseen pykälään

arvoisa puhemies

tämän vuoksi tulee erityisesti seurata kiinteästi ja järjestelmällisesti sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle sekä taloudellisia vaikutuksia kansalaisille ja autokoulualalle

valiokunta kiinnittää lisäksi mietinnössään erityistä huomiota am luokan ajokorttiuudistukseen joka ei saa johtaa liian korkeaan ajokortin hintaan tai alueellisesti voimakkaan eriarvoiseen mahdollisuuteen saada ajo opetusta tai suorittaa ajo ja käsittelykokeita

arvoisa herra puhemies

valiokunnalle syyskuun alussa lähetetty esitys uudeksi joukkoliikennelaiksi on teettänyt valiokunnalla kohtuullisen runsaasti kohtuullisen erilaisia töitä tässä syksyn aikana

käsittely on ollut kuitenkin aikataulusta huolimatta perusteellista ja asiantuntijoita on kuultu varsin laaja joukko

asian laajuudesta ja haastavuudesta huolimatta valiokunta esittää yksimielisesti uuden joukkoliikennelain hyväksymistä ja haluan tässä erityisesti kiittää valiokunnan jäseniä siitä työstä jota he ovat tehneet

niin kuin nuo aiemmatkin esitykset myös tämä lakiesitys perustuu euhun ja sieltä tulevaan palvelusopimusasetukseen ja se koskee erityisesti linja autoliikenteen järjestämistä

esityksen tavoitteena on luoda edellytykset peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaamiselle koko maassa ja joukkoliikenteen käytön lisäämiselle keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä

esityksen myötä linja autoliikennettä avataan asteittain ja hallitusti kilpailulle käyttämällä siirtymäaikoja ja erilaista ajallista ja alueellista porrastusta linja autoliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi

joukkoliikennelaki ja suoraan kansallisesti sovellettava palvelusopimusasetus muodostavat tässä tapauksessa erottamattoman kokonaisuuden

me tiedämme tällä hetkellä että siellä on jäämässä erinäinen joukko elyistä eläkkeelle ympäristönsuojeluvalvojia ja näitten tuottavuustavoitteiden mukaan on tämä rekrytointikielto tai ainakin se rekrytointi on kohtuullisen hankalaa

sitten sisällöstä

mites turvataan nyt tämän loppuvuoden ja mahdollisesti ensi vuoden osalta riittävän tasokas ympäristönsuojelun valvonta koska tässä on todella suuria hankkeita menossa ja ei ehkä kaikista pienimpänä ja vähäpätöisimpänä esimerkiksi talvivaaran osalta jäteputken rakentaminen

kutsujoukkoliikenteestä joka on ollut terminä tässä esillä on useissa asiantuntijalausunnoissa tuotu esille että ehdotuksen kutsujoukkoliikennettä koskevat säännökset eivät määrittele riittävän täsmällisesti ja selkeästi kutsujoukkoliikenteen toimintaa erityisesti suhteessa perinteiseen taksiliikenteeseen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetut säännökset olisivat voineet johtaa tilanteeseen jossa kutsujoukkoliikenneluvan perusteella voisi harjoittaa käytännössä pitkälti perinteisen taksiliikenteen kaltaista toimintaa mutta ilman tähän toimintaan kohdistuvia velvoitteita

valiokunta ehdottaa kutsujoukkoliikennettä koskeviin säännöksiin useita sellaisia täsmennyksiä ja lisäyksiä joiden perusteella rajanveto kutsujoukkoliikenteen ja taksiliikenteen välillä määrittyy riittävän selkeästi

arvoisa herra puhemies

lentoliikenteen päästökaupasta syntyi hyvä liikennepoliittinen keskustelu ehkä paras mitä tässä talossa on ollut pitkiin aikoihin

kutsujoukkoliikenteen määritelmää valiokunta ehdottaa täydennettäväksi siten että määritelmässä tuodaan selkeämmin esille se että kutsujoukkoliikennettä ajetaan ainoastaan etukäteen tehdystä tilauksesta ja että ajoreitti määräytyy nimenomaan ennakkoon tehtyjen tilausten perusteella

välillä tuntuu että liikennepolitiikka on joku irrallinen osa tästä yhteiskunnasta ja sen kokonaismerkitystä ei oikein hahmoteta kuinka isosta asiasta itse asiassa puhutaankaan

tämä lentoliikenteen päästökauppa synnytti tällaisen keskustelun jossa huomattiin että se on ympäristöpolitiikkaa elinkeinopolitiikkaa aluepolitiikkaa työllisyyspolitiikkaa koulutuspolitiikkaa jnp

valiokunta ehdottaa myös muun muassa että kutsujoukkoliikennettä harjoitettaessa ajoja ei saa ottaa taksiasemilta tai ilman ennalta tehtyä tilausta linja autopysäkeiltä eikä niitä tarjota julkisella paikalla kuten vaikkapa hotellien tai ravintoloiden edustalla

elikkä itse asiassa se vaikuttaa kyllä yhteiskuntamme jokaiseen lohkoon ja siinä mielessä tämäkin on todella merkittävä lainsäädäntö omalla laillaan

valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyiset seutu kaupunki ja työmatkalippusopimukset voidaan liittää kaikkien osapuolten suostumuksella siirtymäajan liikennöintisopimuksiin jos liikkeenharjoittaja pitää eriytettyä kirjanpitoa ja tuesta tehdään jälkilaskelma

tässä on monessa puheenvuorossa viitattu tähän gateway liikenteeseen joka minusta alkaa olla tämän hankkeen kautta ehkä se uhkaavin tekijä jos sitä katsotaan ilmaston näkökulmasta

onhan se nyt aivan typerää että jos pariisista lähtevä kone ei laskeudukaan enää helsinkiin vaan laskeutuu pietariin ja nousee pietarista taas ylös niin päästöoikeuksien maksaminen loppui siihen ajaa sitten loppumatkan ilman näitä tokioon tai pekingiin tai mihin sitten meneekään

tuki vaikuttaa matkustajien määrän kautta olennaisesti liikkeenharjoittajan tulonmuodostukseen ja on siten tärkeä asia joukkoliikennelain uuteen järjestelmään siirtymisen kannalta

tätä kauttahan meille tulee itse asiassa ympäristönäkökulmasta huomattavasti isompi lasku koska todennäköisesti siellä on ehkä huonompaa kalustoa

tämä on ehkä se kaikista pahin ongelma jos se johtaa siihen että ympäristönäkökulmasta tämä onkin vastakkainen kuin mikä se periaatteellinen ja tavoitetila oli ja siinä mielessä tietenkin tämä kööpenhaminan kokous on todella merkittävä

valiokunta katsoo että tarkoituksenmukainen kohtuullinen ja myös eu oikeuden vaatimukset huomioon ottava aika järjestämiselle on vähintään yksi vuosi

sitten jos tullaan maan rajojen sisäpuolelle niin kyllähän tässä ilman muuta riskejä nyt on olemassa siihen että lentoliikenne vaarantuu alueilla varsinkin

lippujärjestelmän yhtenäisyys sekä eri alueiden lippujärjestelmien yhtenäisyys ja yhteensopivuus on myös tärkeä näkökohta sekä liikkeenharjoittajan että matkustajien näkökulmasta

riittävän yhtenäisyyden takaamiseksi valiokunta pitää välttämättömänä että lippujärjestelmien yhtenäisyyteen kiinnitetään jatkossa voimakkaasti huomiota toimijoiden välisen yhteistyön ja tarvittavien viranomaistoimien kautta

reittiliikenneluvan myöntämiseen ja niihin edellytyksiin on myös kohdistunut erilaisia näkökulmia ja reittiliikennelupaa koskevana pääsääntönä on että liikkeenharjoittajalle myönnetään hakemuksesta reittiliikennelupa jos hakija täyttää luvan saamisen edellytykset

jos me haluamme pohjoinenetelä suunnassa todella mennä niin se kaksoisraide olisi pitänyt tehdä ehdottomasti koko matkalle niin että siinä todella pääsevät liikkumaan tavaravirrat ja myös henkilöliikenne

ja jos me katsomme koko muuta rataverkkoa niin tänä vuonna ja ensi vuonna ikävä kyllä meillä rajoitukset rataverkolla lisääntyvät melko merkittävässä määrin painorajoitukset ja nopeusrajoitukset ja sitten puhutaan että edistetään rautatieliikennettä

säännöksen mukaan reittiliikennelupaa koskeva hakemus voidaan hylätä kokonaan tai osittain jos hakemuksen hyväksyminen vaarantaisi vakavasti luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi määritellyn joukkoliikenteen palvelutason

maantiepuolella meillä on aivan sama tilanne että siellä tulee rajoituksia lisää niin tonnimääräisiä rajoituksia kuin nopeusrajoituksiakin niin että ei tästä oikein kokonaisuutta saa syntymään

liikenne ja viestintävaliokunta on pitänyt valitettavana että hallituksen esityksestä puuttuivat käytännössä kokonaan tätä säännöstä koskevat yksityiskohtaiset perustelut

mutta ennen kaikkea nythän painotusten pitäisi olla siellä kööpenhaminan kokouksessa jotta saataisiin globaali päästökauppaa koskeva säädöspohja aikaiseksi

valiokunta katsoo että kyseisen säännöksen hyväksyttävyys sekä soveltamisen ennakoitavuus ja yhtenäisyys vaativat että säännöksen tulkinnasta kirjataan valiokunnan mietinnön yksityiskohtaisiin perusteluihin täsmälliset tulkintaohjeet

muuten tässä riskit kasvavat merkittävästi ja siinä mielessä tämä keskustelu on aukaissut sitä kokonaisuutta todella hyvin

markkinaehtoisessa liikenteessä mahdollisuus käyttää oikeusperusteista ennakkoharkintaa on periaatteellisesti tärkeä erityisesti palveluiden saatavuuden palvelujen laadun ja alan vakaiden toimintaedellytysten kannalta

ennakkoharkinta voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa joissa reitin tarjonta ylittää selvästi määritellyn palvelutason mutta luotettavien ja vakaiden palveluiden saatavuus vaarantuu johtuen siitä että reittiliikennehakemus olisi aikataulultaan täysin päällekkäinen tai selkeästi liian lähekkäin reitille jo myönnetyn liikenteen kanssa

toinen esimerkki voisi olla tilanne jossa tietylle reitille selkeästi muodostuisi hakemuksen hyväksymisen johdosta niin selkeä ylitarjonta että yhden tai useamman liikkeenharjoittajan toiminta uhkaisi tämän vuoksi loppua reitiltä kokonaan

tämän kaltaiset tilanteet voisivat tosiasiallisesti johtaa palvelujen saatavuuden ja palvelutason heikkenemiseen ja matkustajien kannalta epävakaaseen palvelutarjontaan

artiklassa säädetään muun muassa siitä että toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia että valittu julkisen liikenteen harjoittaja myöntää kyseisten palvelujen tarjoamiseen aiemmin osallistuneelle henkilöstölle sellaiset muun muassa irtisanomissuojaa koskevat oikeudet jotka se oli saanut työntekijän oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen luovutusta koskevan direktiivin perusteella

hallituksen esityksessä ei ole otettu selkeästi kantaa palvelusopimusasetuksen henkilöstön suojaa koskevien säännösten soveltamiseen

valiokunta pitää työntekijöiden asemaa ja huomioon ottamista erittäin tärkeänä käsillä olevassa joukkoliikennettä koskevassa uudistuksessa

valiokunta totesi mietinnössään että kun toimivaltainen viranomainen järjestää liikenteen palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankintasopimukseen tulisi ottaa myös määräykset tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille että hallituksen esityksen siirtymäajan liikennöintisopimuksia koskevien siirtymäaikojen pituus rajoittaisi joukkoliikenteen joustavaa kehittämistä pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueilla

toisaalta taas on tuotu vahvasti esille että riittävän pitkät siirtymäajat ovat välttämättömiä jotta liikenteen harjoittajat ja kunnat saavat tarvittavan sopeutumisajan muun muassa uusille liikenteen järjestämistavoille toimintaympäristön muuttuessa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan lakiehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon suurten kaupunkien tarve muita alueita lyhyempiin siirtymäaikoihin siirtymäaikoja porrastamalla

esityksen mukaan helsingin seudulla toimiva viranomainen olisi perustettava helsingin seudun liikennekuntayhtymä jonka toimialueen liikenteen kehittämistä valiokunta on tarkastellut esityksen käsittelyn aikana hyvin perusteellisesti

keravan alueella on voimassa yksi linjaliikennelupa

muutoksen ansiosta keravan ja kirkkonummen alueen liikenne eli keravan ja kirkkonummen sisäinen liikenne voitaisiin järjestää tarvittaessa uudelleen seutuliikennettä nopeammin

valiokunnan saaman selvityksen mukaan joukkoliikennelain voimaantulo ei aiheuta muutoksia joukkoliikenteen kustannusten jakautumiseen valtion ja kuntien välillä nykytilanteeseen verrattuna

arvoisa herra puhemies

joukkoliikenteen markkinaosuus on vuosi vuodelta laskenut

liikenne ja viestintävaliokunta on lausunut muun muassa liikennepoliittista selontekoa koskevassa mietinnössään että joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisättävä ja myös maankäyttöä kehitettävä joukkoliikennettä tukevaksi muun muassa liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

veronmaksajiltahan se on pois

ja se miksi esimerkiksi belgiassa toimilupaehtoja pannaan maassa joka on pinta alaltaan huomattavasti paljon pienempi kuin mitä me olemme johtuu siitä että siellä halutaan turvata oma postitoiminta ja minusta suomessa olisi voitu tehdä ihan samalla tavalla

koska kansalaisten elämä ja liikkuminen ylittävät kuntarajat julkiseen liikenteen palvelut on suunniteltava laajempina kokonaisuuksina

valiokunta toivoo ja myös uskoo että uuden joukkoliikennelain myötä uudessa toimintaympäristössä päästään vähitellen aiempaa toimivampaan joukkoliikenteen yhteensovittamiseen joukkoliikenneverkoston kokonaisuuden näkökulmasta

valiokunnan mielestä on tärkeää kiinnittää huomiota myös suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisen haasteisiin ja näiden alueiden merkitykseen erityisesti ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta

uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen tulee edellyttämään sekä alan toimijoiden ja valtion että alueellisten viranomaisten taholta saumatonta yhteistyötä esimerkiksi kuntien riittävää kuulemista lupien myöntämisessä ja palvelutasojen määrittelyssä

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tulee vaikuttamaan ratkaisevasti myös kuntien ja valtion joukkoliikenteeseen käyttämien määrärahojen taso ja rahoituksen kehittyminen lähivuosien aikana

joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä on lisättävä voimakkaasti kehittämällä lippujärjestelmiä palveluiden yhteensopivuutta ja palvelutasoa sekä liikenteen luotettavuutta

erityisesti suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea on korotettava vastaamaan näiden alueiden huomattavia joukkoliikenteen kehittämishaasteita ja liikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita

eduskunta edellyttää että lain toimivuutta ja sen vaikutuksia seurataan laajasti ottaen huomioon myös liikenteenharjoittajien näkemykset ja käytännön kokemukset

arvoisa herra puhemies

tämän esityksen tarkoituksena joka meillä on nyt käsittelyssä on ajatus selkeyttää lainsäädäntöä ennen kaikkea rakenteellisesti ja lakiteknisesti siten että nykyisen sääntelyn sisältö säilyisi pääosin ennallaan

esityksellä keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä muun muassa viranomaisten toimintavaltuudet nostetaan asianmukaisesti lain tasolle

yleisenä tavoitteena on luoda merenkulun ympäristönsuojelun näkökulmasta tehokas ja toimiva sääntelykokonaisuus sekä lain soveltamisen että sen valvonnan kannalta

merenkulun ympäristönsuojelu on merenkulun kansainvälisestä luonteesta johtuen järjestetty ennen kaikkea kansainvälisin sopimuksin

itämeren suojelukomission helcomin suosituksin ja osittain eu direktiivien pohjalta

tähän esitykseen sisältyy kuitenkin eräitä sisällöllisiä tarkistuksia kuten soveltamisalan selkeyttäminen sisävesi ja kotimaan liikenteen osalta eun rikkidirektiivin täytäntöön paneminen lain tasolla satamien jätehuoltosuunnitteluun liittyvät uudistukset jätteiden jättöpakkoa koskevat tarkennukset sekä muun muassa rangaistussäännöksiä koskevia tarkennuksia

esityksessä on huomioitu liikennehallinnon virastouudistus siten että merenkulkulaitoksen esitettyyn sääntelyyn liittyvät tehtävät siirretään liikenteen turvallisuusvirastolle

valiokunta pitää välttämättömänä korostaa merikuljetusten merkitystä maamme elinkeinoelämälle ja huoltovarmuudelle

ottaen huomioon merenkulun keskeisen merkityksen suomelle valiokunta yhtyy tässä tapauksessa ympäristövaliokunnan lausumaan siitä että esitys on merkittävä lainsäädäntökokonaisuus jonka eduskuntakäsittelyyn on todella jäänyt nyt valitettavan vähän aikaa